ja tässähän tultiin johtopäätökseen että jos euroalue toteutuu suppeana niin suomen olisi tässä vaiheessa edullista jättäytyä ulkopuolelle

no keskusta hävisi tämän äänestyksen

muistan miten silloin täällä keskustelussa pääministeri lipponen ja myöskin silloinen sakn puheenjohtaja ihalainen tavallaan lupasivat että kyllä sitten suomella on välineitä sopeutua näihin ongelmiin että me osaamme elää sitten sen mukaan mitä eurossa eläminen globaalissa maailmantaloudessa edellyttää

tulisiko euroalueen siirtyä keskitettyyn ohjaukseen eli pankki ja pääomamarkkinoiden lisäksi yhteiseen finanssipolitiikkaan vai riittäisikö tehokas markkinakuri ja miten tulee ratkoa emun eri kehityspoluissa eurooppalaisen talouden rakenneongelmia yleisesti ja moraalikadon ongelmaa erityisesti

kun näitä suunnitelmia raaputtaa syvemmältä niin usein joutuu kysymään itseltään ovatko euroalueen jäsenmaat pois lukien saksa suomi ja jotkut muut tällä tiiviimmällä syvemmällä todellisella euroalueella tai talous ja rahaliiton yhteisvastuu ja tarkoitammeko me tällä tiiviimmällä syvemmällä todellisella euroalueella talous ja rahaliiton yhteisvastuun lisäämistä ja suurempaa solidaarisuutta enemmän tulonsiirtoja hyviltä huonoille

pitää kysyä miksi euroalueen kehittäminen ei voisi olla esimerkiksi ensisijaisesti parempaa sääntöjen noudattamista ja onko olemassa nyt vaara että voitaisiin mennä tavallaan kohti päällekkäistä ja kahdenkertaistakin yhteisvastuuta ja moraalikadon vaaraa

on iso opetus finanssikriisistä että jos voidaan siirtää vastuuta riskiä toiselle niin sitä helposti tapahtuu finanssisektorilla ja myöskin laajemmin

monet jäsenmaat ajattelevat että kyllä se ekp sitten hoitaa rahapolitiikalla näitä ongelmia ja monissa etelä euroopan maissa jätetään uudistukset tekemättä

tällä hetkellä me näemme että kun esimerkiksi kreikassa myöskin portugalissa vähän espanjassakin poliittinen tilanne muuttuu lähinnä siten että vasemmisto tulee valtaan niin sitten ei jaksetakaan viedä näitä tärkeitä uudistuksia eteenpäin

arvoisa puhemies

minä todella kannatan tämmöisiä hyvin keskeisiä periaatteita

suomen tavoitteena on sääntöperusteinen ja toimiva euroalue jossa jokaisella jäsenvaltiolla itsellään on ensisijaisesti vastuu omasta talouspolitiikastaan

aikaisemmin valtiovarainministeriön emu raportissa käsiteltiin samaa asiaa ja siitä voi poimia lauseen pyrkimyksestä talouspolitiikan koordinaation jatkuvaan syventämiseen tulisi luopua

tämä on euroalueen iso haaste että uudistukset julkisen talouden tasapainottamiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi tehdään jäsenmaissa pitkäjänteisesti

suomessakin pitää nyt tehdä nämä uudistukset joita sipilän hallituksen strategisessa ohjelmassa on talouden tasapainottamiseksi ja meidän kilpailukyvyn lisäämiseksi ketteryyden lisäämiseksi paremmaksi osaamiseksi suomessa

on tärkeätä että me todella jatkamme euroaluetta koskevaa keskustelua koska siellä on isoja voimia viemässä euroaluetta sellaisen vahvan yhteisvastuun suuntaan joka voi lisätä merkittävästi moraalikatoa

tämä moraalikadon tie voi olla itse euron kannalta hyvin haitallinen jopa tuhoisa tie jos sille tielle pitkälle mennään

suomi on tietyllä tavalla näivettymiskierteessä

me emme ole pystyneet tekemään rakenneuudistuksia ja toimia tässä globaalissa rakennemuutoksessa yhteisvaluutan oloissa ja tilanteessa jossa digitalisaatio ja robotiikka syövät työpaikkoja

luottamusvaje on sittenkin talouden vajeista pahin

meidän ei kannata kuunnella näitä nobelisteja jotka ovat venezuelaa ja kreikkaa ja muita neuvoneet ja muun muassa baltian maita pilkanneet siitä ohjelmasta millä ne nousivat erittäin hienosti

miten arvoisat pääministeri ja ulkoministeri näette tämän näkymämme suuren naapurin varjossa oli sen nimi mikä tahansa miten näette tämän taloudellisen itsenäisyyden ulottuvuuden tässä yhteydessä

hallituksen linjahan on täysin selvä oppositio yrittää tätä viestiä täällä värittää tavalla joka ei ole oikein

maailmalla näyttää että politiikassa on paljon nyt mielipiteitä vähän tietoa paljon retoriikkaa vähän faktaa ja meidän ei kannata tähän lähteä että ihmisiä lähdetään harhauttamaan tässä globaalissa rakennemuutoksessa

siellä ehkä eletään joskus siellä brysselissä luxemburgissa itsekin olen siellä elänyt vähän kuplassa ja sen takia meille on tärkeätä että nyt uudistamme euta käytännönläheisemmäksi paremmin päätöksiä toimeenpanevaksi paremmin omia sääntöjään noudattavaksi ja vähemmän byrokraattiseksi

olen ymmärtänyt että pääministeri on tässä vahvasti liikkellä joten ei kuin virtaa vaan

kyllä tämä edustajien kritiikki oli yliampuvaa ja osin virheellistäkin mutta ei tämä suomi sillä nouse eikä nouse vaikka joka viikko tehdään täällä välikysymys niin kuin oppositio haluaa tehdä

kun maa menee kriisiin ja toimintaympäristö on muuttunut ei sieltä päästä ellemme muuta konseptia ellei meillä ole joku uusi lääke tässä

on todella onnetonta että tämä on tällaista kritiikkiä ja välikysymys per viikko linjaa ei sillä suomi nouse

todellakin en ollut täällä eduskunnassa viime kaudella enkä tähän vertailuun halua mennä mutta kyllä vasemmistoliiton puolelta edustaja andersson tai vihreiltä edustaja niinistö tämä velkasäkki on aika pohjaton ja rajaton

mutta tulen siihen että kuten tässä on todettu uudistusten tietä me voimme tässä parhaiten menestyä

nämä leikkaukset säästöt eivät ole helppoja mutta kun parannetaan työllisyyttä ja ennen kaikkea myöskin tehdään koulutukseen niitä uudistuksia joita hallitusohjelmassa on on muun muassa ammatillinen koulutus oppisopimuskoulutus kärkihankkeet se on se tie mitä varmasti meidän väki kouluissa tänään odottaa

kannattaisi nyt katsoa vähän tarkemmin mitä ne esitykset ensi vuodelle ovat

me elämme saksan vetämässä yhteisvaluutassa

tästä todella käytiin hyvä keskustelu viime viikolla

me tarvitsemme välttämättä työllisyyttä ja yrittäjyyttä suosivia rakenteellisia uudistuksia

valiokunnan jäsenenä kiinnittäisin huomiota siihen että tässä mietinnössä todetaan että hallituksen vuosikertomusta pitää kehittää

tämä sdpn vaihtoehtobudjetti jää valitettavasti kabinettinäpertelyksi

se sivumäärä on iso mutta tieto ei ole analysoitua se ei ole fokusoitua ja ennen kaikkea hallituksen toimien vaikuttavuutta pitäisi tarkastella ja siitä saada eduskunnalle informaatiota

se peittää sen tosiasian että sdp ei ole valmis tekemään sellaisia rakenteellisia uudistuksia joilla suomalaista työtä ja työllisyyttä parannetaan

tässä mietinnössä myöskin käsitellään niitä asioita joita tarkastusvaliokunta on nostanut viime kaudella esille kuten harmaata taloutta kuten homekouluja senaatti kiinteistöjä

minusta siinä on tehty edelliskaudella hyvää työtä ja on tärkeää että uusi eduskunta vielä katsoo missä vaiheessa ollaan ja tavallaan päättää ne

nyt tarkastusvaliokunta itse miettii uusia aiheita mitkä ovat tällä kaudella sitten tärkeitä kun seurataan hallituksen työtä ja nostaa muutaman tärkeän asian esille

kaiken kaikkinensa tuo hallituksen kertomus on kehittynyt mutta todellakin jos vertaa yritysten vuosikertomuksiin ja muihin joissa tietomäärä on paljon analysoidumpaa fokusoidumpaa ja jotka kertovat paremmin tuloksista ja vaikuttavuudesta tässä on haaste ja uskon että ensi vuonna tuo kertomus on

edustaja

ihalainen

orissan edustaja heinäluoma porissa edustaja heinonen kelpoisessa selvästi parempi

juuri kuten edustaja sarkomaa sanoi näin lisäsimme tiede ja sivistysjaostossa perusopetuksen määrärahoja myöskin nuorisotakuuseen liittyviä määrärahoja

todellakin säästöt koskevat kaikkia suuria pääluokkia ja minä itsekin hyväksyn sen koska emme voi nuorten ja lasten piikkiin enää suomessa näin valtavia velkamääriä tehdä

sen takia on tärkeätä että todella kun tässä ovat myöskin nämä kärkihankkeet jotka eivät säästöjä korvaa mutta ovat sinällään tärkeitä tällä tavalla seurataan säästöjä nyt erittäin tarkasti

voitteko te ministeri ikään kuin manuaalisella ohjauksella nyt katsoa näitä säästöjä esimerkiksi kohdistumista toisen asteen opetukseen suhteessa näihin uudistuksiin jotka sinällään ovat tarpeellisia että tässä minimoitaisiin nämä haitalliset vaikutukset toisaalta hyödynnettäisiin hyvät vaikutukset

me voimme saada eurosta enemmän se meidän pitää tehdä

devalvaatio jää pois

hyvä on myöskin opposition nähdä tämä muutos mikä meillä on meneillään

arvoisa rouva puhemies

se on tärkeätä myöskin sen takia että ihmisten tarpeet muuttuvat ja niiden mukaan liikennepolitiikkaa kehitetään

keskusta kehittää koko suomen alueella liikennepolitiikkaa mutta emme me voi enää olla tässä resiinamaailmassa vaan maailma on muuttunut todella paljon siitä

se ei ole pysynyt kilpailukykyisenä vaihtoehtona useinkaan ihmisille ja se on johtanut siihen että matkustajamäärä ei ole kehittynyt sillä tavalla kuin olisi ollut tärkeätä

tämä keskustelu kohdistuu tietenkin ensi vuoden budjetin määrärahoihin lähinnä ja tietenkin me sivistysvaliokunnassa katsomme nyt niiden vaikuttavuutta ja niin edelleen

kun tiedämme että joukkueurheilu lisääntyy paljon yksilöurheilun sijasta kuten tiedätte ministeri itsekin on erinomainen lentopalloilija lähes yhtä hyvä kuin edustaja gustafsson jalkapalloilijana niin tiedustelen onko tarkoitus nyt huomioida tämä kehitys mikä ruotsissakin on että joukkueurheilun kasvun merkitys huomioitaisiin paremmin liikunnan rahoituksessa jonka taso sinällään on ihan tyydyttävä

tarkastusvaliokunnassa kuultiin harmaasta taloudesta asiantuntijoita tässäkin yhteydessä ja voin todeta että se työ mitä eduskunnassa ja tarkastusvaliokunnassa on tehty viime vaalikaudella on tuottanut tulosta

mutta yleisempänä havaintona voisi kyllä sitten todeta sen että kyllä kun täällä eduskunnassa pitäisi tehdä uudistuksia työllisyyden ja yrittäjyyden hyväksi niin vasemmistosta yleensä lausutaan taikasanat harmaa talous että sieltä löytyy niin kuin kaikki tulo ettei tarvitse tehdä mitään uudistuksia

mutta on tärkeätä todeta että harmaassa taloudessa on paljon muita resursseja kuin nämä talousrikosresurssit mitkä tulivat tässä nyt lisäyksenä ja jotta tehoja saadaan harmaaseen talouteen niin edullisemmin niitä saadaan esimerkiksi verohallinnon resursseja lisäämällä ilman muuta

eli semmoinen ajatus että harmaa talous olisi vain poliisityötä ei tietenkään ole oikea eikä se ole se tuloksellisin tapa harmaan talouden torjunnassa

kuulin eduskunnan kahvilassa että edustaja lindtman on viemässä joukkonsa tänään suomen pankin vieraaksi ja kuulee siellä varmaan pääjohtaja liikasen faktat

olen ihan iloissani siitä koska faktat ovat tärkeitä poliittisen päätöksenteon pohjana ja siellä syntyy varmaan hedelmällinen keskustelu myöskin siitä velkaantumisesta ja näistä kriteereistä

ei siellä ole paljon liikkumavaraa täytyy mennä niin kuin itsenäisyysrahaston kupille ja muuten jotta jotain vaihtoehtoja syntyisi

nythän me olemme eläneet edustaja lindtman puolitoista kuukautta ei edustaja rinteen budjetin aikaa ettei tässä tämän uuden hallituksen aikaa vielä kovin paljoa ole ollut

tämä on varmaan yksi ideologia myöskin eduskunnan tarkastusvaliokunnan perustamisen takana ja tässä on haasteena juuri tämä euroalueeseen liittyvien tukien käyttö

tilivelvollisuus accountability ja sitten läpinäkyvyys ja julkinen tarkastus

nämä ovat tärkeitä turvata ja siinä mielessä minä uskon että tämä tarkastusvaliokunnan käynnistämä työ tulee olemaan arvokas eduskunnan työn kannalta

ei voi olla niin että te tuotte tulkin

kun yleisradio kilpailee kaikilla sektoreilla kaiken maailman hömppäohjelmissakin pitää olla mukana minusta yleensäkin yleisradion tehtävä olisi kyllä toimittaa asiallista faktaohjelmaa ja kulttuuriohjelmaa ja niin edelleen

ei kaiken maailman hömppäohjelmissa tarvita kansallista yleisradioyhtiötä vaan kyllä se hoituu muutenkin